nythän on menty eteenpäin muun muassa siinä että on uudet paloturvallisuusohjeet ne on korjattu joten kerrostaloja voidaan periaatteessa rakentaa

se maksaa itsensä moninkertaisena takaisin sekä verotuloina että sitä kautta että mitä tehokkaammin talousrikokset selvitetään sen parempi se toimii myös pelotteena ja ennaltaehkäisynä eli hyöty on moninkertainen

hän nosti puheenvuorossaan esiin esimerkiksi järeimpien paukkujen poistamisen kaupan hyllyiltä kokonaan mikä on varsin hyvä ja kannatettava ajatus

vaikeavammainen yrittäjä saattaa joutua turvautumaan toisten henkilöiden apuun kuljetuksissa laskutuksessa sekä kirjanpidossa ja korvattavien laitteiden siirtelyssä

mutta yksi pullonkaula on siinä että suomessa ei tehdä niitä rakentamisen puuelementtejä mitä tarvitaan vaan ne tuodaan kaikki ulkomailta

tämä on minusta häpeällistä että hallitus tuo näin epähumaanin esityksen

arvoisa puhemies

kysyisin ministeri koskiselta

storm van leeuwenin raportti sisältää laajan analyysin tunnetuista löydöistä ja päätyy toteamukseen että kannattavia uraanivaroja on hyvin rajoitetusti eivätkä ne tule riittämään jos ydinvoiman käyttöä lisätään huomattavasti

turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttaminen on oleellista sillä oleskelu vastaanottokeskuksissa hidastaa kotoutumista on epäinhimillistä ja kallista yhteiskunnalle

nämä kustannukset vaikeavammainen yrittäjä joutuu lisäämään myymänsä tuotteen tai palvelun hintoihin jolloin kilpailuasema ei ole yhdenvertainen vammattomien yrittäjien kanssa

siihen nähden on myös hyvä että eduskunta on lisäämässä miljoona euroa turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseen se tulee todella tarpeeseen

hallituksen esityksessä on kyseenalaista myös se ettei fennovoiman osalta ole ratkaistu ydinjätteen loppusijoitusta vaikka suomessa laki vaatii kiinnittämään huomiota siihen

arvoisa puhemies

teollisuuden menestymisen tae on jatkuva uudistuminen

arvoisa herra puhemies

muuttuvassa maailmassa yksi kehitystrendi on ilmastonmuutoksen torjunnan tarve ja tarve teknologialle joka pienentää päästöjä ja vähentää energiankulutusta

valtiovarainministeri urpilainen kiteytti mielestäni hienosti salin yhteisen tahtotilan työllisyyden edistämisestä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta mihin tämä budjettiehdotus antaa erittäin hyvän pohjan

ydinjätteen loppusijoitus on globaalisti ratkaisematon ongelma

arvoisa puhemies

usa on yrittänyt kahdeksan kertaa rakentaa maanalaista jälkisijoituspaikkaa korkeasti radioaktiiviselle ydinjätteelle ja epäonnistunut joka kerta vaikka siihen on kulutettu miljardeja dollareita

matikainen kallström jo tuossa sanoi on tärkeää että aloitetut hyvät pilottihankkeet todella viedään loppuun että saadaan kaikille siitä ohjelman hyöty

moni edustaja on kysynyt juuri sen perään millä tavalla tuo kolmenkymmenen prosenttiin

tällä voidaan saada kansantaloudelle vientiä

lisäksi tuen saantiin sisältyy harkintaa ja eriarvoisuutta riippuen siitä minkä alueen toimistosta vammainen yrittäjä alv vapautusta anoo

mutta nostaisin yhden asian esiin mikä on mainittu hallitusohjelmassakin mutta on todettu että tämä toteutettaisiin kustannusneutraalisti nimittäin selvitystyön sosiaaliturvan yhteensovittamisesta

päästökauppa on aloitettu siellä suurissa kaupungeissa mutta tottahan meillä tarvitsee olla kotimarkkinat täällä haasteena cleantechin ja biotekniikan kasvuyrittäjyydelle on etenkin pääoman saanti markkinoilta

suomi on poikkeuksellinen maa siksi että täällä on tarkoitus haudata ydinjätteet kallioperään

se että työtön voisi aina vastaanottaa työn edistäisi merkittävästi työllisyyttä että työttömän olisi aina kannattavampaa ottaa vastaan työ ja saada sitä kautta lisätuloja ja väylä työelämään

valtion tuki uuden teknologian täysmittakaavaisten demohankkeiden yhteydessä onkin tärkeää ja julkisten hankintojen prosenttitavoite cleantechille on kannatettava

saksassa keskustellaan avoimesti ydinjätteen lähettämisestä suomeen

haluaisin kuulla täsmennystä siihen miten strateginen intressi turvataan

valtiovarainministeriö on tuolloin lausunut työryhmän ehdotuksesta

verotukien korvaaminen suorilla tuilla on vmn yleisen veropoliittisen linjan mukaista ja edistää tukipolitiikan selkeyttä ja läpinäkyvyyttä

esimerkiksi jääkausien aikana ikiroudan mahdollinen tunkeutuminen jäteluolaan kyseenalaistaa posivan loppusijoituskonseptin

neuvottelukunnathan ovat kohtuullisen vallattomia niin kuin tiedetään ja moni neuvottelukunta on sellainen että ikään kuin jälkikäteen annetaan informaatiota joten millä tavalla on ajateltu tämän parlamentaarisen neuvottelukunnan rooli

mietin onko tarpeeksi pohdittu yhteistyön ja verkostojen merkitystä pienten ja keskisuurten teknologiayritysten menestymisen kannalta

suorat tuet soveltuvat arvonlisäverohuojennusta paremmin vammaisten yritystoiminnan tukemiseen koska silloin tuki voidaan kohdistaa tasaisemmin kaikille vammaisille yrittäjille

ja lopuksi kuka takaa sen että jälkeläisemme utelias ihmisrotu varmasti pysyy poissa jätekätköistä

suuri yritys voisi ottaa kylkeensä pienen innovatiivisen yrityksen jolloin hyvä yhteistyö hyödyttää molempia

siis totta kai kannatamme sitä ovathan kaikki parlamentaariset elimet lähtökohtaisesti hyviä asioita mutten vain tiedä onko se riittävä takaamaan tätä parlamentarismia omistajaohjauksessa

näin abb esimerkiksi tekee sveitsissä jossa sillä on sijoitusyhtiö joka sijoittaa muun muassa uusiutuvan energian kasvuyrityksiin

suomessakin isot yritykset voisivat tulla mukaan auttamaan aloittavia yrittäjiä antamaan väyliä markkinoille ja resursseja pilotoinnin kehittämiseen ja testaukseen

positiivista esityksessä oli että se olisi laajentanut palautukseen oikeutettujen piiriä käsityö ja korjausalan yrittäjistä myös muihin vaikeavammaisiin yrittäjiin

yliopistojen määrärahat tekesin vttn ja monen muun tutkimusorganisaation määrärahat ovat tärkeitä

näkisin myös palveluiden kehittymisen ja robotiikan sekä digitalisaation mahdollisuuksina suomen teollisuudelle

pk yritysten on ollut vaikea saada rahoitusta ja todellakin esimerkiksi finnveran rahoitusta on kehitettävä sellaiseksi että on enempi riskipitoista rahoitusta pk yrityksille

maatalous on suuri vesistöjen ravinnekuormittaja vaikka suurin osa viljelijöistä on ympäristötuen piirissä

suojelutahtoa on joten haasteena onkin vaikuttavuus

luomutuotantoon panostaminen on keskeistä ympäristön vuoksi ja jo siksikin että maailman fosforikaivannaisvarat ehtyvät ja typpilannoitteen valmistus tuottaa paljon kasvihuonekaasupäästöjä

viljelytekniikat on huomioitava myös

oikein suunnitellut ojitukset laskeutusaltaat ja kosteikot sekä laajat suojavyöhykkeet voivat estää merkittävästi ravinteiden kulkua vesistöihin

vastaan vähän viiveellä mutta kuitenkin ed

vesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentämisen kannalta tärkeää on lannan ravinteiden tehokas ja ympäristön kannalta kestävä käyttö

en missään vaiheessa ehdottanut että asia annettaisiin ainoastaan lasten vastuulle

itämeren heikko ekologinen tila näkyy jo kalojen hidastuneena kasvuna kuolevuuden nousuna lisääntymishäiriöinä ja monien tärkeiden kalalajien vähenemisenä ja toisaalta särkikalojen räjähdysmäisenä runsastumisena rannikkovesissä

totta kai koulukiusaamisen kitkeminen on aina täysin aikuisten vastuulla pääsääntöisesti mutta se jos saadaan myös lapset sitoutettua siihen asiaan että kiusaaminen on väärin ja toimimaan myös kiusaamisen estämisen puolesta on mielestäni vain positiivinen lisä niihin kaikkiin toimenpiteisiin mitä tarvitaan koulukiusaamisen estämiseksi

itämeren rantavaltiot kattavalla eun yhteisellä maatalouspolitiikalla on huomattava vaikutus ravinnepäästöihin ja koko itämeren tilaan

on tärkeää saada eun itämeri politiikkaan konkreettisia päästövähennyksiä niin jätevesien kuin maataloudenkin osalta

itämeren tilan parantamisen kannalta keskeinen merkitys on koko itämeren valuma alueen valtioilla joihin kuuluvat erityisesti venäjä sekä myös valko venäjä ja ukraina

tämän esityksen pitäisi poistaa se mahdollisuus että selviä työtuloja muutetaan pääomatuloksi

pääomatuloon kuuluu pienempi veroprosentti ja siihen liittyy yritysriski

nyt on kuitenkin ollut mahdollista verokeplottelulla muuntaa työtuloja osinkotuloiksi ja asia on noussut esille muun muassa lääkärifirmoissa

meremme itämeri on tärkeä ja ainutlaatuinen koko maailmassa

meren arvo on ymmärrettävä ennen kuin se lopullisesti pilataan

työvoiman vaihtuvuus työvoimapula ja kiire kuormittavat terveyskeskuksia heikentävät palvelujen laatua ja työhyvinvointia

kierre on valmis

kokonaisia terveyskeskuksia on jouduttu ulkoistamaan ja lääkärifirmat nostavat miljoonavoittoja

nyt on aika kehittää julkista terveydenhuoltoa

arvoisa puhemies

en usko että ratkaisu löytyy satsaamalla yhä enemmän yksityiseen puoleen esimerkiksi palvelusetelin kautta

arvoisa puhemies

eun ja yhdysvaltain välinen vapaakauppasopimus edistää pk yritysten vientiä ja on hyvä mikäli kuluttajan ympäristön ja työntekijän suoja saadaan neuvoteltua sopimukseen

meillä on monta pientä kriisikuntaa jotka on järkevää liittää osaksi isompaa kokonaisuutta

se lisää entisestään eriarvoisuutta

tämä hallituksen budjetti edistää oikeudenmukaisuutta ja luonnonsuojelua ja mikä tärkeintä samalla tunnustetaan taloustilanteen realiteetit ja korostetaan valtiontalouden tasapainottamisen tarvetta kuten ministeri urpilainen kertoi kehysriihen taustatyöstä

investointisuojasopimus ei saa heikentää lakejamme ja julkisia palveluita

yksi esimerkki on eurooppalainen reach kemikaaliasetus johon jo edustaja pekkarinen viittasi ja ministeri stubb vakuutti että se pysyy kansallisessa lainsäädännössä

siihen liittyen olisi mielestäni tärkeätä että olisi läpileikkaava näkökulma koskien sosiaalista ja ekologista kestävyyttä olisi lapsivaikutusten arviointi ja ympäristövaikutusten arviointi

etelämantereen eliöissä on bromattuja palonestoaineita ja jopa nuorten henkilöiden verestä löytyy vielä ddttä ja pcbtä vaikka nämä aineet kiellettiin jo aikoja sitten

aikanaan kun tätä reachiä säädettiin yrityksethän tekivät tähän heikennyksiä ja yhdysvaltalaiset yritykset ovat kovasti vastustaneet reachiä joten voitteko vakuuttaa ettei tätä sääntelyä tulla muuttamaan

arvoisa puhemies

nyt te tuotte tänne hallinnollisen mallin josta edustaja tiilikainen esitteli että jokaisessa kunnassa on terveyskeskus

tarkoittaako tämä siis lukuisten pienten lähiterveyskeskusten lakkauttamista jota johdetaan mammuttimaisesta keskushallinnosta maakunnassa

hallituksen suunnitelmissa ja esityksessä on tärkeää että perusterveydenhuoltoon panostetaan jotta lääkärille pääsee ja jotta lastensuojelu toimii ennaltaehkäisevästi ja jotta terveyseroja kavennetaan

arvoisa puhemies

heidän ei ole mahdollista saada samanlaisia ruokapalveluita pyykinpesua siivouspalveluita kuin niiden sotainvaliditovereiden joilla on korkeampi invaliditeettiaste

ministerin esityksessä on myös keskeistä ja hyvää se että selvitetään huolella alueelliset näkökulmat haetaan parhaimmat sote ratkaisut ja alueelliset erityispiirteet

he miettivät onko varaa menettää päivän palkka pikku flunssan vuoksi

ehdottaisin että tätä pohdittaisiin myös joltakin yhteiskunnallisesti tasapuoliselta näkökantilta koska on kuitenkin väärin myös se että pienyrittäjä joutuisi maksamaan siitä että työntekijät sairastavat paljon

olemme kaikki malttamattomia odottamaan ratkaisuja mutta kyllä tämä uudistus täytyy tehdä huolellisesti

arvoisa puhemies

tätä pyytäisin harkitsemaan

sitten ihmettelen sitä koska on kysymys kilpailukykypaketista missä ovat tiedot digiloikasta ja sen kilpailukykyvaikutuksista

luottoluokituksen arvioitsijat tekevät parasta aikaa havaintoja maassamme ja on todellakin meidän kaikkien etu että suomen luottoluokitus pysyy kolmessa assa etteivät velanhoitokustannuksemme nouse

jo viime kaudella aloitettiin esimerkiksi palveluväylähanke alusta joka tarvitaan siksi että eri ohjelmistot ja eri tietokannat voivat joustavasti ja kitkattomasti kommunikoida keskenään

rakenteelliset uudistukset ovat toki keskiössä tässä

ministeri rinne totesi eilen että arvioitsijoiden näkökulmasta metropolihallinto on todella keskeinen uudistus

maankäytön asumisen ja liikenteen järkevä ratkaiseminen seudun kannalta parhaalla tavalla on olennaista jotta voidaan edistää kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja edullista joukkoliikennettä

tämähän on nyt kansantalouden ja luottoluokituksenkin näkökulmasta kiireellinen

ja kaikki puheenvuoroa pyytäneet ovat saaneet vain töyli puhua puhunut ministeri on kaksi vuotta ja tärkeä kysymys

arvoisa puhemies

ilmastonmuutos on maapallon ekosysteemin suurin uhka

arvoisa puhemies